herra puhemies

terrorismi on kansainvälisesti verkostoitunutta rikollisuutta eikä sille pidä antaa mihinkään uskontoon tai aatesuuntaan liittyvää oikeutusta

herra puhemies

venäjän toimet ukrainassa tuki separatisteille ja krimin kansainvälisen oikeuden ja sopimusten vastaisella tavalla toimeenpantu miehitys ja annektointi ovat tulleet laajalti tuomituiksi ja johtaneet eussa päätettyihin venäjään kohdistettuihin pakotetoimiin

on myöskin muistettava että kansainvälisen terrorismin ja verkostoituneisuuden heikoimmat lenkit ovat hauraat valtiot

arvoisa puhemies

se tulee jäämään edelleenkin avoimeksi haavaksi ja on selvää että parhaassakin tapauksessa jos muut pakotteet voidaan poistaa niin ne jotka ovat kohdistuneet krimiin matkailuun investointeihin ja niihin henkilöihin jotka ovat olleet siinä operaatiossa mukana tulevat jatkumaan

pitää olla tarkkana siitä mitä tarkoitamme tai ymmärrämme euromaan kaatumisella

koska esitykset on perustettu nykysopimuksiin ilman että halutaan avata uutta ja epävarmaa prosessia perussopimusten muuttamiseksi ei rahaliiton kriteereiden laajempaan ja perusteellisempaan arviointiin ole mahdollisuutta

herra puhemies

jos meillä on tilanne jossa talous on ajautunut erilaisista syistä ja oman holtittomuudenkin vuoksi tilanteeseen jossa ei näytä olevan todellista ulospääsytietä jos edellytetään vain leikkaamista leikkaamista leikkaamista

samana päivänä satoja ihmisiä on voinut kuolla vastaavankaltaisissa terroriteoissa nigeriassa pakistanissa jemenissä ja monessa muussa paikassa

onkin tärkeätä että sitä välineistöä jota sekä euroopassa että maailmanlaajuisesti on tämänlaatuisia tilanteita varten kehitetty käytetään hyväksi

herra puhemies

oma käsitykseni on että ajan myötä kyllä löytyy tällekin asialle neuvotteluratkaisu mutta siihen ei nyt ole tietenkään aika vielä valmis

maailman turvallisuuspolitiikan muutoksia arvioitaessa tämä on sellainen perusasia joka on muuttanut ja muuttaa edelleen maailmaa ja korostaa keskinäisen riippuvuuden kasvua

ensinnäkin haluan kiittää siitä tuesta ja ymmärryksestä jonka olemme aina eduskunnasta ja ulkoasiainvaliokunnasta saaneet sille että pitää turvata riittävät resurssit suomen ulkosuhteiden ja turvallisuuden hoitamiseksi

kaikilta osin ei tosin ole varmuutta siitä kuinka pitävä näidenkään esitysten oikeusperusta sopimuksessa itse asiassa on

näillä on selvä yhteys keskenään se vaatii hyvin tehokasta kansainvälistä rajat ylittävää yhteistyötä

vaikka sillä tuskin on mitään kokonaisvaltaista suurta suunnitelmaa entisen imperiumin rajojen palauttamiseksi on se kuitenkin monia elähdyttävä haavekuva jonka kannattajat voivat olla valmiita toimimaan sen mukaisesti jos siihen avautuu tilaisuuksia

nyt tässä saksan ja ranskan aloitteesta syntyneessä uudessa ajattelusta pysyvästä järjestelystähän lähdetään siitä että tosiasiassa velkasaneerauksen täytyy olla yhtenä keinona mukana

mutta se mikä on myöskin tärkeätä on että me ymmärrämme että me elämme sellaisessa maailmassa jossa kaikki kulttuurit kaikki uskonnot taustat kohtaavat joka päivä jokaisessa maassa toisensa

jos kuitenkin saksan ja ranskan esitysten mukaisesti päädytään perussopimuksen muutoksia vaativiin ratkaisuihin ei tarkastelun ulkopuolelle silloin pidä rajata yhtään sellaista rahaliiton sääntöihin ja toimintaan liittyvää kysymystä jolla rahaliiton tasapainoa kestävyyttä ja hyväksyttävyyttä voidaan parantaa

kestävän kehityksen saavuttaminen mihin meillä voi parhaimmillaankin olla vain muutama vuosikymmen on ainoa keino turvata inhimillisen elämän mahdollisuudet maapallon edelleen kasvavalle väestölle

sen elementtejä ovat ukrainan sisäisen kehityksen edistäminen neuvotteluratkaisun tukeminen venäjän toimista syntyneessä tilanteessa sekä vaikuttaminen venäjään myös erilaisin rajoittavin toimin

muutamiin kysymyksiin kommentit

tämä yhteistyö jota pohjoismaiden alkaen suomen ja ruotsin suomen ruotsin ja norjan ja mielellään kaikkien viiden pohjoismaan kesken on tehty ja halutaan kehittää on hyvin käytännönläheistä

kun me tiedämme että tämä tilanne ei ole välttämättä kreikan tai monien muidenkaan maiden osalta vielä ohi niin eikö nyt pitäisi tosiasiassa valmistautua myöskin siihen että nopeutetussa järjestyksessä katsotaan millä lailla tällaista järjestäytynyttäkin velkasaneerausta tarvittaessa voitaisiin käyttää tilanteen ratkaisemiseksi mikä olisi koko euroopan taloudelle ja kasvulle samoin kuin vastuun oikeudenmukaiselle kannolle oikea ratkaisu

voidaksemme elää tällaisessa maailmassa turvallisesti me tarvitsemme ymmärrystä me tarvitsemme suvaitsevaisuutta me tarvitsemme sivistystä

siksi euroopan unionin ja muun maailman on oltava tiukkana kaiken voimapolitiikan käytön suhteen ja estettävä houkutukset ja mahdollisuudet kerätä sillä pikavoittoja

ervvn kapasiteetin lisäämistä

se perustuu tietysti taustaltaan siihen että kaikissa maissa on samanlaisia kustannustehokkuuspaineita jolloinka yhteistyön kehittäminen harjoitusten koulutuksen valvonnan ja hankintojen osalta on hyvin luontevaa ilman että se tähtää mihinkään uusiin mittaviin sopimusjärjestelyihin saatikka mihinkään puolustussopimuksiin

samanaikaisesti jatkuvat myös eun tukemat pyrkimykset neuvotteluratkaisun hakemiseksi

jos siihen ei kyetä tulevat kaikki ne laajaan turvallisuuteen kohdistuvat uhat joita jo edellisissä selonteoissa on käsitelty edelleen kärjistymään ja viime kädessä realisoitumaan myös sotilaallisina uhkina

finanssimarkkinoiden säätelyn yleiseen vahvistamiseen ei näillä esityksillä puututa mutta siinä tarkoituksessa on jo pantu muutoin vireille monia tärkeitä avoimuutta valvontaa ja vakautta lisääviä esityksiä joskin niiden käsittely on vielä hyvin keskeneräinen prosessi ja markkinoiden pahimman hälyn vaimennuttua saattaa myös kriisitietoisuus lerpahtaa ja työ jäädä niin kesken ettei se estä kriisiä taas muutaman vuoden päästä toistumasta

suomi haluaa osaltaan antaa aktiivista tukea neuvotteluratkaisujen hakemiselle kaikilla niillä foorumeilla joilla siihen on mahdollisuus

tässä on ymmärrys siitä että on syytä myöskin vaikuttavuutta arvioida siitä olemme myöskin yhtä mieltä tuloksellisuudesta ja myöskin siitä millä lailla ja kuinka monessa paikassa on perusteltua olla milloinkin mukana

se periaatepäätös tehtiin silloin ja nyt on sitä pantu täytäntöön

haluaisin muistuttaa arvoisat kansanedustajat siitä että historian pahin terrori isku pohjoismaissa on ollut valkoisen kanta asukkaan tekemä norjassa

on pidettävä huoli siitä että kaikki voimapolitiikkaan ryhtymistä harkitsevat johtajat ovat etukäteen tietoisia sen aiheuttamista kustannuksista ja siitä seuraavista riskeistä

kestävän kehityksen ja turvallisuuden yhteys on ilmeinen kuten myös demokratian ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion merkitys niiden perustana

toisaalta myöskin tällaiset poliittiset esteet tällaiselle yhteistyölle jotka ovat sitä aikaisemmin voineet vaikeuttaa ovat selvästikin vähäisemmät

ykn ja sen turvallisuusneuvoston mahdollisuudet toimia ovat käytännössä vähäiset tilanteessa jossa venäjä pysyvänä jäsenenä on yksi kriisin osapuoli

itse ennakoisin että meillä tulee vielä tänä syksynä eteen kysymys unifil operaation jatkosta ja mahdollisesta laajennuksestakin

ne ovat aika kiinteästi juuri tähän konfliktin lopettamiseen ja sitten tämän prosessin käynnistämiseen liittyviä

nämä mahdollisuudet ovat kaikkialla olemassa

elikkä tältä käytännönläheiseltä pohjalta me olemme sitä valmiit edelleen kehittämään mutta meidän sopimusvelvoitteemme ja meidän politiikkamme määrittelee tietysti sen missä me olemme mukana

elämme siis sellaisessa maailmassa jota emme historiasta tunne ja sen vuoksi historialliset kokemukset turvallisuuden vahvistamisesta perinteisen voimapolitiikan keinoin voivat johtaa kohtalokkaisiin virhepäätelmiin

ykssa on mahdollista käsitellä tilannetta myös yleiskokouksessa jos turvaneuvosto ei kykene päätöksiin mutta se tuskin edesauttaa neuvotteluratkaisua

erityisesti on painotettava kansainvälisen varainsiirtoveron tarvetta jonka hallituskin eduskunnan tahdon mukaisesti sai neuvostossa kevään kriisiratkaisun päätelmiin mukaan

vaikka eu olisikin esimerkiksi itäisen kumppanuuden perusteiltaan oikean politiikan toimeenpanossa tehnyt virhearviointeja vastakkaisuuksia ruokkivalla tavalla ei se anna mitään oikeutusta venäjän käyttämälle voimapolitiikalle

mutta kun prosessista puhutaan ja on sitouduttu kansalliseen dialogiin on aivan selvää että se tarkoittaa tietenkin sitten tällaista avointa inklusiivista prosessia johonka myöskin kansalaisyhteiskunta osallistuu täysimääräisenä

huomautan että me olemme mukana euroopan unionissa euroopan unionin solidaarisuuslausekkeessa ja me olemme myöskin pohjoismaiden kesken solidaarisuusjulistuksen hyväksyneet

samalla on kuitenkin tunnistettava että maailmassa on edelleen vanhentuneeseen voimapolitiikkaan uskovia toimijoita joiden virheiden ennalta torjumiseen on myös varauduttava

yhteisvastuun toteuttava efsf järjestely lähtee siitä että ei tarvittaisi sellaista että valtioiden velkojen uudelleenjärjestelyihin tulisivat myös riskiluototukseen ryhtyneet rahoituslaitokset kantamaan osaltaan vastuuta

tässä tilanteessa etyjillä ja euroopan neuvostolla on paremmat mahdollisuudet edesauttaa ratkaisujen etsimisessä ja toteuttamisessa

kaikki nämä ovat sellaisia sitoumuksia joissa olemme valmiita tukemaan kumppaneitamme mutta jokainen aina arvioi itse millä tavoin ja minkälaisissa tilanteissa tätä tukea annetaan ja samalla lailla mekin tietysti odotamme että myös meitä tuetaan jos jotain tällaisia tilanteita tulisi joskaan sellaisia joihinka liittyisi mitään sotilasliittovelvoitteita tai tarpeita ei ole kyllä näköpiirissä

kiitän ulkoasiainvaliokuntaa ja sille lausunnon antanutta puolustusasiainvaliokuntaa tuesta hallituksen esitykselle suomen osallistumisesta kyseiseen kriisinhallintaoperaatioon mutta haluan myöskin kiittää valiokuntaa sen mietintöönsä ottamista hyvin perustelluista ja perusteellisista huomioista jotka varmasti tullaan ottamaan jatkossa huomioon niin kuin valiokunnan ponnet edellyttävät

luonnollisesti meidän näkökulmastamme meidän kokemustemme perusteella haluaisin aivan erityisesti mainita sen että tässäkin konfliktissa naiset ovat ne jotka ovat ennen kaikkia kärsijöitä ja joilla ei ole ollut sananvaltaa jotka eivät ole olleet prosessissa mukana

euroopan oman politiikan arviointi on silti tärkeätä jotta paluulle aitoon yhteistyövaraiseen kanssakäymiseen ei asetettaisi turhia esteitä

sen eteen millä lailla voisimme tehostaa yhteistyötä pohjoismaiden ja muidenkin maiden kanssa palvelujen tarjoamisessa olemme tehneet paljon työtä

siksi selonteossa lähdetään siitä että vahva sitoutuminen eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön on turvallisuuspolitiikan perusta ja että laaja alainen ulkopoliittinen keinovalikoima on tarpeen varmistamaan suomen vaikutusmahdollisuudet

arvoisa puhemies

etyjin osalta merkittävin aloite ratkaisun hakemisessa on kansainvälinen kontaktiryhmä jossa olisivat sekä ukraina että venäjä

herra puhemies

mutta tämä yhteistyö pohjoismaiden kesken ei kuitenkaan korvaa sitä että meidän pitää pystyä ylläpitämään riittävää omaa edustustoverkkoa

valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin esitetty epäilyjä siitä että tämä saattaa sittenkin vielä osoittautua tarpeelliseksi

suomen näkökulmasta on selvää että pakotteiden tarkoituksena ei ole tuottaa venäjälle pysyvää vahinkoa vaan tarkoituksena on tukea ukrainan suvereniteettia kunnioittavan poliittisen ratkaisun löytymistä konfliktiin ja sen toimeenpanoa

oleellista on ettei turvallisuuspolitiikka ole vain turvallisuusuhkien ennakointia ja torjuntaa vaan myös aktiivista turvallisuuden rakentamista yhteistyössä lähialueilla euroopassa ja globaalisti

totta kai me katsomme tämän huolellisesti lävitse mutta substanssikysymyksenä se ei ole ulkoministereiden kesken katsottava vaan muiden ministereiden pääministereiden yhteistyöministerin tai sosiaali ja terveysministereiden mutta pidän omalta osaltani huolta siitä että myöskin ulkoministeri ruotsissa on tietoinen meidän kiinnostuksestamme

tätä taustaa vasten on tervehdittävä tyytyväisyydellä saksan ja ranskan yhteisissä kannanotoissa esitettyä pysyvän kriisien selvitysmekanismin luomista siten että sillä voitaisiin hallita tulevaisuuden talouskriisiä niin että myös yksityiset velkojat tulevat osallistumaan ratkaisuihin näitäkin asioita jatkamme valiokunnissa enää estämään

voin täysin yhtyä siihen kritiikkiin jonka valiokunnan puheenjohtaja tässä äsken esitti euroopan unionin hyvin puutteellisista valmiuksista käynnistää tällainen operaatio jonka tarpeellisuudesta kaikki ovat yksimielisiä mutta josta vieläkään ei ole pystytty tekemään lopullista päätöstä unionissa sen vuoksi että valmistelu on ollut niin hidasta ja joutuu vain toistamaan sen minkä aikaisemminkin edellisellä kerralla täällä totesin

mutta kysymys on siitä että suomalaisten sotilaiden osallistuminen ulkomailla kriisinhallintaan on aina poliittinen ratkaisu jossa esittelijänä ja valmistelevana ministeriönä on ulkoasiainministeriö sekä valtioneuvostolle että utvalle ja tietysti että se tapahtuu hyvässä yhteistyössä puolustusministeriön kanssa

sen edustustoverkon sisälläkin pystymme niin kuin on tapahtunut viime vuosina lisäämään yhteisiä ratkaisuja jotka tuovat kustannustehokkuutta ja mahdollistavat sitten paremman edustautumisen

se tulee varmaankin jatkumaan ja se on sitten oma kysymyksensä

herra puhemies

tämä katsaus on laadittu tasavallan presidentin ja hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan heinäkuussa tekemän linjauksen mukaisesti ulkoasiainministeriössä

venäjän talouden jyrkkä heikkeneminen ei ole ensisijassa pakotteiden seurausta vaan siihen ovat vaikuttaneet yhtä lailla öljyn hinnanlasku venäjän reformien tyrehtyminen voimapolitiikan suorat kustannukset ja autoritaarinen sisäinen kehitys jotka kaikki leikkaavat kasvun mahdollisuuksia

mutta jos se vähentää nyt sitä intensiteettiä jolla tätäkin mielipiteenmuok kausta ja propagandaa on harjoitettu niin se sitten voi aikanaan myöskin vähän helpottaa tilannetta koska niin kuin kysyjä totesi juuri viholliskuvien luominen on osa tällaista negatiivista kierrettä näissä konflikteissa

eduskuntaan on tullut esitys kansalaispalvelulaiksi jossa käsitellään juuri konsulipalvelujen järjestämistapaa ja muutakin siihen liittyvää

siksi tuemme etyjin vähemmistövaltuutettu astrid thorsin pyrkimyksiä avustaa hallintoa vähemmistökysymysten hoidossa

katsauksessa kuvataan hallitusohjelman ja eduskunnan hyväksymän turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisten linjausten pohjalta suomen nykyisten turvallisuuspoliittisten yhteistyöpuitteiden ja kumppanuuksien sisältöä ja kehittymistä samoin kuin niiden merkitystä suomen turvallisuuspoliittiselle asemalle ja puolustuskyvyn vahvistamiselle

kyllä sen täytyy olla hyvin selvä että kaikissa tapauksissa sotilaiden meno ja sotilaiden paluu täytyy olla tätä kautta kulkeva asia

on etujemme mukaista kaikin tavoin edistää eun kansainvälisen toimintakyvyn ja aseman vahvistamista sekä eun yhtenäisyyttä

näyttää siltä että etyjin monitorointimissio ei valitettavasti toteudu koska sen perustaminen edellyttäisi konsensuspäätöstä

muistuttaisin siitä herra puhemies että jo edellinen hallitus toimitti eduskunnan pyynnöstä euroopan romanikysymyksestä selvityksen suurelle valiokunnalle

voisiko pääministeri nyt antaa sen vakuutuksen että tällaista toimivallan ylitystä sivuutusta ei pääse vastaisuudessa tapahtumaan ja että selvitetään miten näin on käynyt

täällä tehtiin monet valiokunnat osallistuivat siihen erittäin laaja ja hyvä mietintö

samaten voin yhtyä täysin siihen että taisteluosastojen käyttökelpoisuutta on katsottava ihan uudella tavalla paremminkin niiden käyttökelvottomuutta koska silloin kun jäsenvaltiot kaikki vuorollaan varaavat tällaisia sotilaallisia voimavaroja kriisinhallintatehtäviin ja kun tulee sitten tällainen tilanne jossa niitä tarvittaisiin niin yhtäkkiä niitä ei voidakaan käyttää ja sitten lähes kädestä suuhun kerätään eri puolilta muutamien kymmenien tai pienempiäkin yksiköitä jäsenvaltioista ja myöskin muista valtioista jotka ovat valmiita osallistumaan tähän operaatioon

ja meillähän on näitä sopimuksia juuri pohjoismaiden joissain tapauksissa muidenkin maiden kanssa siitä että heidän toimipisteitään voidaan käyttää hyväksi mutta siinäkin edellytetään myös että tätä lainsäädäntöä pystytään kehittämään ja tarkistamaan niin kuin nyt olemme tänne esittäneet

mutta ennen kaikkea on todellakin kysymys siitä että me haluamme saada euroopan unionin päätöksentekijät komission ja muut ottamaan saman asian yhtä vakavasti kuin me

hallitus suhtautuu erittäin myönteisesti ja myöskin luottavaisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön

luottamusta ja transparenssia lisäävien toimien käynnistämisen edellytykset ovat heikentyneet eikä toimia jotka kääntyisivät tarkoitustaan vastaan ja edelleen kärjistäisivät niitä vastakkaisuuksia kannata jatkaa

yhteistyövaraisen turvallisuuden edistäminen kasvavan keskinäisen riippuvuuden maailmassa edellyttää aktiivista globaalia toimintaa jonka lähtökohtana on laaja alainen käsitys turvallisuudesta

me näemme että tällä hetkellä pohjoismaiseen yhteistyön mahdollisuudet samoin kuin siihen kohdistuvat odotukset ovat suurempia kuin ne ovat olleet pitkään aikaan

venäjällä on myös voimia jotka hakevat ratkaisuja vastakkaisuuksia korostavalta ja voimapolitiikkaan ja eristäytymiseen tukeutuvalta suunnalta

tämä suomen eduskunnan tekemä mietintö on saanut ihan ansaitsemansa hyvän vastaanoton ja huomion euroopan parlamentissa

en ole nyt aivan varma mihinkä tässä kysymyksessä viitattiin mutta jos oli kysymys makarovin esitelmään liittyvistä kartoista joissa oli tällainen teoreettinen näkemys siitä millä lailla nato ja venäjä voisivat jakaa ohjustorjuntavastuun niin se ei ole mikään etupiirijako se on enempi tällainen tekninen kysymys

alueellinen yhteistyö lähialueilla on jatkunut ja haluamme että se mahdollisimman hyvin voi myös häiriöttä jatkua muista jännitteistä huolimatta

tämä koskee tietysti arktisia alueita se koskee muuta rajat ylittävää yhteistyötä rajaesteiden poistamista ja se koskee myöskin poliittista yhteistyötä jossa pohjoismaat monissa asioissa periaatteessa itse asiassa kaikissa asioissa lähtevät yhteiseltä pohjalta

myös euroopan neuvoston mahdollisuuksia vaikuttaa etenkin vähemmistökysymysten käsittelyyn sekä perustuslakilainsäädäntö ja vaaliprosessien etenemiseen ja ihmisoikeusloukkausten tutkimiseen etsitään

ilman reformeja ilman uudistuksia ilman ukrainalaisten itse tekemiä ratkaisuja sille rahan tarpeelle ei ole mitään pohjaa

tällaista ajattelua vastaan tarvitaan myös aitoa ja uskottavaa valmiutta yhteistyöhön sen vahvistamiseksi ettei vastakkaisuuksia kasvattava voimapolitiikka tuo kenellekään pysyviä etuja vaan ainoastaan taloudellisia ja poliittisia tappioita

se tulee olemaan hyvin kauan vaativaa kunnes se todellakin johtaa siihen tulokseen jota me kaikki toivomme elikkä turvataan ihmisoikeudet ja perusoikeudet kaikille euroopan kansalaisille kaikissa euroopan maissa

tämä koskee pohjoista ulottuvuutta euro barents yhteistyötä arktisen neuvoston toimintaa itämeren maiden neuvoston toimintaa jotka ovat kaikkien osapuolten kannalta hyödyllistä ja tuloksia tuottavaa ja hyvin käytännönläheistä yhteistyötä

uskon kyllä että operaatio tulee käynnistymään ja uskon että siitä tulee myöskin sellainen että se kykenee vastaamaan tehtäväänsä mutta paljon on jo nyt tästä hyvin hitaasta valmistelusta opittavaa vastaisuuden varalle ja kaikki ne huomiot joita kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta valiokunnan mietinnössä on otettu esiin ovat todellakin tarpeellisia ja kertovat juuri siitä että vaikka euroopan unionilla on periaatteessa erittäin laaja alainen valikoima keinoja konfliktien ennaltaehkäisyyn konfliktien hallintaan ja konfliktien jälkeisissä tilanteissa jälleenrakennukseen ja valtion rakennukseen unionin kyky käyttää näitä voimavaroja johdonmukaisesti ja tehokkaasti koordinoidulla tavalla on todellakin erittäin puutteellinen

pääsihteeri jaglandin aloitteesta norja ja suomi ovat tunnustelleet mahdollisuutta euroopan neuvoston ministeritason kokouksen järjestämiseen

tämä yhteistyö edistää alueemme vakautta ja turvallisuutta antaa pohjoismaille parempia mahdollisuuksia osallistua kansainvälisten ongelmien ratkaisuun

katsauksessa ei ole uutta kansainvälisen turvallisuusympäristön analyysia

meillä on yhteinen arvopohja meillä on myöskin niin sanottu pohjoismainen malli joka on osoittanut voimansa ja tehokkuutensa tämänkin kriisin aikana verrattuna siihen miten muualla maailmassa on jouduttu kompuroimaan

sen kysymyksen avoimuus oli yksi syy siihen että natovenäjä neuvoston kokousta ei nyt chicagossa pidetty mutta se ei ole millään lailla muutoin pysäyttänyt tätä yhteistyötä ja yhteydenpitoa

yhteinen myös venäjän vakautta ja turvallisuutta parhaiten vastaava ulospääsy vastakkainasettelusta on suuntautuminen aidosti tukemaan konfliktien rauhanomaista ja kestävää ratkaisua

keskustellessani tästä mahdollisuudesta venäjän ulkoministeri lavrovin kanssa korostin sitä että euroopan neuvosto on oikea foorumi ottaa käsittelyyn ne ukrainan oikeusvaltion puutteisiin tai vähemmistöjen kohteluun liittyvät ongelmat joita koskevilla väitteillä on perusteltu venäjän toimia ukrainaa vastaan

mutta on tietysti jos reformeihin päästään monia mahdollisuuksia esimerkiksi energiasektori

toivomme että tässä suhteessa ei jatkossakaan tulisi mitään uusia ongelmia

katsauksessa on kuitenkin nostettu esiin muutamia keskeisiä ympäristössämme viime vuosina tapahtuneita muutoksia

kun ministerikin haluaa sanoa että on pyritty pitämään huolta pienituloisista ja perusvähennystä on nostettu niin miten se auttaa niitä joilla ei ole vähennettävää

yhteistyön voimana on hyötyjen etsiminen tekemisen kautta

jos ukrainassa energiatehokkuus olisi edes eurooppalaisella keskitasolla niin tämä jo arvioiden mukaan olisi kymmenien miljardien arvoinen asia ja energiankäytön tehostamisella voitaisiin luoda säästöjä jotka olisivat käytettävissä sitten muuhun toimintaan

ne kertovat esimerkinomaisestikin siitä ettei turvallisuuspoliittinen ympäristömme ole staattinen vaan merkittävienkin muutosten mahdollisuus on aina olemassa

mehän nyt emme yksin voi näitä etyj päätöksiä ratkaista mutta on tietysti havaittu nyt juuri ukrainankin kriisissä että vaikka etyj ei ole ehkä se foorumi jota kautta suoraan poliittiset ratkaisut syntyvät niin silloin kun on tahtoa näitä poliittisia ratkaisuja viedä eteenpäin etyj pystyy tarjoamaan sellaisia palveluja näillä erikoismissioillaan ja muilla tavoin jotka ovat sitten osa kriisin ratkaisemista

eikö nyt olisi ollut oikea hetki ja tilaisuus palauttaa erimuotoinen perustulo sille tasolle jolla se vielä ennen edellistä lamaa oli